tämä on euroopan laajuisesti tärkeää mutta meillä tietysti ongelma on enemmän se että pidetään työehtojen vastaisesti ja kelvottomissa olosuhteissa maassa todennäköisesti enimmäkseen laillisesti oleskelevia työntekijöitä

siis tätä kriminalisointia ei ole suinkaan nyt tehty kansanedustajien suojaamiseksi erityisesti ja kyllä minä sanoisin että jokainen meistä joutuu tottumaan tuollaisiin satunnaisiin viesteihin

mutta tässä on nyt kyse sellaisista ihmisistä joita oikeasti vainotaan paitsi puhelimitse niin myöskin esimerkiksi toistuvilla oikeudettomilla tekstiviesteillä

valiokunnan saamien selvitysten mukaan nämä aika usein liittyvät tämmöisiin hankaliin avioerotilanteisiin joissa siis myöskin on mahdollista tietyillä edellytyksillä hakea esimerkiksi lähestymiskieltoa

arvoisa puhemies

juuri näin ed

ukkola ei ole mitenkään kohtuullista että se joka on kotirauhan häirinnän tai muun häirinnän tai ilkivallan kohde joutuu pakenemaan tätä vainoajaa turvautumaan esimerkiksi prepaid liittymään koska kuinka teidän vanha isoäitinne pysyy perillä siinä kun te vaihdatte sitä numeroa koko ajan

ja sitten se että jos te pidätte sitä kännykkäänne äänettömällä ettette kärsisi näistä piippauksista joita tämä häiritsijä aiheuttaa niin silloin teillä voi mennä ohi monta muuta tärkeää viestiä

pitää luoda kokonaan uusi oikeushyvä

esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi on matkan varrella parantunut ja täsmentynyt monin osin

on myönnettävä että oikeuskanslerin huomautukset oikeusministeriön ehdotukset ja täällä eduskunnassa perustuslakivaliokunnan vaatimukset ja sitten liikenne ja viestintävaliokunnan esitykset ovat kaikki olleet omiaan parantamaan tätä lakia

arvoisa puhemies

mielestäni tässä lakivaliokunnan mietinnössä kaikkein tärkeintä on lausuma jossa todetaan että hallituksen tulee selvittää viimeksi voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutukset ja arvioida mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarve

haluaisin kuitenkin tässä todeta että se että tämä laki parantaa nykytilaa kansalaisten tietosuojan kannalta ei eräästä näkökulmasta katsottuna välttämättä ole peruste hyväksyä tätä lakiesitystä sellaisenaan

juuri muutama päivä sitten helsingin sanomissa yleisönosastolla kirjoitettiin hartwallin vadelman makuisen otto lonkeron uudesta mainoskampanjasta ja nämä kirjoittajat toteavat että eivät voineet olla miettimättä mihin kohderyhmään vattuako siinä tuijotat tyyppinen sanaleikki on tarkoitettu

siteeraan nyt edustajatoveri södermania joka totesi kun monelta jäi huomaamatta se että hallituksen esitys rajaisi eräiden säännösten soveltamista merkittävästi seuraavalla tavalla

se että keskustelu asiasta on syntynyt vasta nyt johtunee uuden tekniikan mahdollistaman teknisen tarkkailun nopeasta lisääntymisestä

kun katsotte nyt tuolla ympärillänne kaupungilla suuria ulkomainoksia joissa mainostetaan siideriä olutta ja yleensä mietoja alkoholijuomia niin voitte todeta että näissä hyvin röyhkeästi nimenomaan tavoitellaan hyvin nuorten ihmisten huomiota

kansalaiset aistivat enenevästi orwellin isoveliyhteiskunnan lähestyvän

tästä juuri on kysymys ja mielestäni meidän lainsäätäjinä poliitikkoina kansalaisten edustajina pitäisi nyt aika tarkkaan aistia tämä huoli mikä ihmisillä on

ja itsesäätely tässä ei todellakaan riitä sen takia että tuotevalvontakeskus on jatkuvasti altavastaajana ja voi puuttua vain yksittäisiin kampanjoihin jälkikäteen

itsekin olen moneen kertaan sanonut että eihän tätä voi verratakaan ruotsin niin sanottuun fra lakiin jossa puolustusvoimien tiedustelulle annetaan oikeus tutkia myös sähköisen viestinnän sisältöjä ja ymmärtääkseni tämä koskee myös meidän suomalaisten sähköistä viestintää

tässä tarvitaan todellakin uutta näkökulmaa

uskon että tämä on suomessakin välttämätöntä osana niitä toimenpiteitä joiden kokonaisuuden tarkoituksena on viedä alkoholin käytöltä tällaista kiehtovaa ja jotenkin houkuttelevaa luonnetta

tämä myöskin tuo esiin sen että tarvitaan kansainvälistä rajat ylittävää säätelyä tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia jotka vahvistavat perusoikeuksia

ja nimenomaan kun katsomme mitä tällä hetkellä tapahtuu nuorten aikuisten parissa niin voimme todeta että jostakin se on lähtenyt liikkeelle että tällä hetkellä nuorista miehistä hyvin suuri osa ja nuorista naisistakin kasvava osa on alkoholin ongelmakäyttäjiä

useimmat ovat ehkä omaksuneet nämä myönteiset asenteet sen vauhdittamana että julkisessa tilassa on niin vetoavia mainoksia

kuitenkin sitten alkoi ilmetä muutostarpeita joilla on nakerrettu ja heikennetty tietosuojan painoarvoa suhteessa muihin intresseihin

no tiettävästi mielenkiintoista kyllä ainakaan suomessa operaattorit eivät liene käyttäneet tätä velvollisuutta

lain valmistelussa on myöskin ongelmia joista kansalaisten on syytä olla huolissaan ja sanoisinpa että myös meidän vaaleilla valittujen päättäjien pitäisi olla huolissaan

en todellakaan usko että herrasmiehet joihin varmasti nokiankin johto eli johtoporras kuuluu olisivat millään tavalla uhkailleet tai painostaneet mutta varmasti on käyty keskusteluja siitä että ulkomaisille investoijille on välttämätöntä että säädetään laki joka antaa sellaisen kuvan että suomessa yritysten salaisuuksista huolehditaan ja niitä suojataan

ei tähän tarvita mitään painostusta ja ei varmaankaan ole niin että kansanedustajia olisi millään tavalla painostettu vaan jos tällaista painostusta on ollut niin se on ollut siis hienovaraista herrasmiesten toimintaa ja se on varmasti kohdistunut valtioneuvoston keskeisiin jäseniin ja vaikutusvaltaisimpiin virkamiehiin

sitten niin kuin tuossa debatissa sanoin olen huolissani siitä että kolmikannassa nimenomaan työmarkkinaosapuolet sopivat sellaisista asioista jotka menevät paljon työelämän ja työmarkkinoiden säätelyn tuolle puolen

vielä olen kiinnittänyt huomiota siihen että parhaillaan toimii poliisiesitutkintaa ja pakkokeinolakeja selvittävä toimikunta ja samalla kuitenkin olemme nyt luomassa tietynlaista rinnakkaista esitutkintajärjestelmää jolla kuitenkin on vaikutus sitten siihen ed

minusta tämä on väärä tapa edetä ja sen takia olisin toivonut että hallituspuolueiden kesken olisi voitu sopia siitä että tämän lain kanssa otetaan aikalisä tai siihen valmistellaan merkittäviä elementtejä uudestaan

söderman esitti ihan mielenkiintoisen ajatuksen siitä että olisihan tietysti ollut mahdollista säätää niin että viestintäpalvelujen turvaaminen niin kuin hän sitä kutsui ikään kuin hoidettaisiin normaalein menettelyin

mutta sitten kun on syytä epäillä rikoksia käännytään poliisin puoleen ja hän sanoi että hän haluaisi nähdä poliisilla näitä uusia valtuuksia

minä puolestani olen sitä mieltä että niitä valtuuksia on vaikeampaa pohtia vapaalta pohjalta silloin kun tämä pakkokeino poliisi ja esitutkintalaki tulee tänne eduskuntaan jos olemme nyt vahvistaneet tällä tavalla ikään kuin yritysten mahdollisuuksia ryhtyä tällaiseen jonkin sortin esitutkintaan

minä pyydän teitä edustajat ja tämä on tällä erää nyt viimeinen puheenvuoroni tässä eduskunnassa että huolehditte siitä että tämä todellakin johtaa toimenpiteisiin ja että nyt kansanterveysnäkökohdat ja nuorten etu ja suomalaisen yhteiskunnan etu pääsevät tässä voitolle eivätkä nämä kaupalliset intressit jotka häikäilemättä hyödyntävät nuoria ja lapsia

arvoisa puhemies

oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan vakavampia alkoholirikoksia hallituksen esityksen mukaisesti

pakkokeinolaissa mahdollistetaan henkilöntarkastus myös lievän alkoholirikoksen osalta vastaavasti kuin esimerkiksi näpistyksen yhteydessä on jo nykyisin

poliisille annetaan toimivalta tarkastaa alaikäisen mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa jos alaikäistä epäillään todennäköisin syin alkoholijuoman hallussapitoikärajoja koskevasta rikkomuksesta ja jos tarkastus voi tapahtua puuttumatta loukkaavalla tavalla epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

tarkastuksen yhteydessä löytynyt alkoholijuoma voidaan ottaa pois ja hävittää

tällä lainmuutoksella lakivaliokunta haluaa selventää lain tasolla nuoren vaatteisiin kohdistuvan tarkastusoikeuden rajoja

tutkimusten mukaan joita esiteltiin muun muassa viime viikolla täällä eduskunnassa terveyden edistämisryhmän järjestämässä seminaarissa lapset ja nuoret altistuvat alkoholin mainonnalle ja pitävät sitä viihdyttävänä

tämän on todettu lisäävän alkoholinkäyttöä ja alkoholinkäytön aloittamisen todennäköisyyttä

sosiaali ja terveysvaliokunta on toistuvasti kiinnittänyt huomiota alkoholimainontaan ja kannattanut useissa eri mietinnöissään ja lausunnoissaan alkoholimainonnan rajaamista tuotetietojen esittämiseen

tällainen kannanotto sisältyy muun muassa myöskin tänään myöhemmin käsittelyssä olevaan valtiovarainvaliokunnan mietintöön ja sosiaali ja terveysvaliokunta on antanut lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle

mutta nyt ensimmäistä kertaa eduskunnalle esitetään hyväksyttäväksi lausuma jossa todellakin halutaan että hallitus selvittää viimeksi voimaan tulleiden alkoholin mainontarajoitusten vaikutukset ja arvioi mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeen

nyt siis lakivaliokunta esittää että eduskunta edellyttäisi hallituksen selvittävän näiden vaikutukset ja arvioivan tätä mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarvetta

arvoisa puhemies

haluankin nyt todeta että mielestäni kysymys on siitä mihin viiteryhmään suomi haluaa tässä yhteydessä kuulua ja lähden siitä että suomi haluaa kuulua pohjoismaiseen viiteryhmään maana joka pitää kansainväliset sitoumuksensa joka puolustaa eriarvoisuuden torjuntaa niin omassa sisäpolitiikassaan kuten hallitus tekee että myös maailmanlaajuisesti eli myös maailman köyhät ovat meidän asiamme

no vaikka päästöhuutokauppojen aikatauluista ja niistä saatavien tulojen määrästä onkin epävarmuutta haluan korostaa sitä että näistä hallituksen moneen kertaan vahvistamista sitoumuksista on pidettävä kiinni

niiden avulla saadaan myös eri toimijat pelaamaan paremmin yhteen eli saadaan enemmän ja parempia kehitystuloksia

perinteistä kehitysapua täydentävien uusien innovatiivisten rahoituslähteiden rooli tulee kansainvälisesti jatkossa korostumaan ja onkin todettava että tämä suomen hallituksen päätös käyttää päästöhuutokauppatuloja kehitysyhteistyörahoitukseen on yksi innovatiivinen rahoituskeino

on näin pystyttävä vastaamaan pitkän aikavälin kehityshaasteisiin joissa virallinen kehitysapurahoitus pienentää koko ajan osuuttaan ja tilalle tulee muita kehitykseen vaikuttavia rahavirtoja myöskin kasvavassa määrin yksityiseltä sektorilta kun esimerkiksi afrikan maissa alkaa olla taloudellisesti kiinnostavia toimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille

haluankin sanoa että yhteistyössä kauppaministeri stubbin kanssa olemme päättäneet matkustaa afrikkaan tutkimaan miten suomalaiset yritykset voivat entistä paremmin osallistua kehityspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen omista

suomi on aloittanut tämän työn kehitysyhteistyörahoituspohjan kasvattamiseksi ryhtymällä syyskuun alusta puolivuotiseksi puheenjohtajaksi niin sanottuun kansainväliseen innovatiivisten rahoituslähteiden ryhmään joka on ranskan perustama

hyvässä yhteisymmärryksessä ulkoministeri tuomiojan ja valtiovarainministeri urpilaisen kanssa olemme nyt lähteneet tätä työtä vetämään ja toivon että se tuottaa kansainväliseen kehitysrahoitukseen uusia toimintamalleja

haluan kuitenkin mainita sen että yksi aivan keskeinen kysymys suomen uudessa kehityspoliittisessa lähestymistavassa on se että meidän täytyy pystyä myöskin varmistamaan kehitysmaiden oma rahoituspohja sillä tavalla että puutumme sääntelemättömään ja osin laittomaan pääomapakoon

on todellakin pyrittävä vahvistamaan kehitysmaiden veronkantokykyä ja samalla pitää pystyä edistämään monikansallisten yritysten läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisia verojärjestelmiä globaalitasolla

hallitusohjelman mukaisesti olemmekin yhteistyössä ulkoministerin kanssa ryhtyneet toimiin että myös tähän kansainväliseen puoleen verojen kiertämisessä ja veroparatiisien torjunnassa puututaan

eun piirissä parhaillaan käsittelyssä oleva uusi tilinpäätösdirektiivi on yksi esimerkki jonka avulla voidaan parantaa paitsi suomen myös kehitysyhteistyökumppanimaidemme mahdollisuuksia saada tietoa maassa toimivien monikansallisten yritysten toiminnasta ja tällä tavalla myös niistä tuloista jotka kuuluvat kyseisen isäntämaan hallitukselle muun muassa verojen muodossa

kiitos armas puinen

kiitoksia ministeri hautala nyt siirrymme tätä aihepiiriä käsittelevään

vastaus puhui nuoria pyydetään panemalla vei painiketta ja anu samalla seisomaan ja muistutan siitä että jos me pystyisimme kysymään missä minuutin aikana jos menet

aloitamme ja

kiitän ministeri thorsia läsnäolosta ja mielenkiintoisesta avauspuheenvuorosta oman pääluokkansa asioihin

tässä asiassa jonka mainitsitte että on vaikea löytää kuntapaikkoja olen miettinyt sitä että kun niin moni kansanedustaja on niin keskeisessä paikassa omassa kunnanvaltuustossaan tai kunnanhallituksessa niin eikö olisi järkevää että juuri nämä kansanedustajavaltuutetut ehkä valtuustojen puheenjohtajat hallitusten puheenjohtajat koottaisiin keskustelemaan tästä tilanteesta sen takia että on juuri niin kun sanoitte että nämä ihmiset pitäisi saada mahdollisimman nopeasti sinne arkielämään mukaan ja kotoutettua ja työllistettyä

kysyisinkin emmekö voisi yhteistoimin jotakin tämän tyyppistä toimintaa

yksi m m

viksauksen ja muut udman harjoittaa

nyt on ollut tarkoitus että myöskin turvapaikkamenettelyn kautta maahan tulleita ihmisiä joille syntyy tänne siteet voitaisiin saada tänne työntekijöiksi

kysyisinkin miten tilanne on nyt muuttunut tämän hallituksen uuden maahanmuuttopoliittisen ohjelman kautta

vaikka heillä kaikilla ei ole oikeutta kansainväliseen suojeluun kaikilla niin että he silti he ovat itse asiassa hakeutuneet suomeen ja tuntuu että sillä tavalla pitäisi ottaa ikään kuin kaikki hyöty myöskin suomen talouselämään tästä sen sijaan että tehdään hirveän kalliita rekrytointikampanjoita todella kaukaa

en sano etteikö niihinkin joskus voitaisi turvautua mutta meillä on täällä ihmisiä jotka odottavat että he pääsisivät töihin

oma havaintoni on se että työvoimatoimistoja täydentämään ehkä tarvittaisiin joitakin tämmöisiä hieman kuin sosiaalisia yrityksiä jotka esimerkiksi olisivat kuin vuokratyöyrityksiä ja tarjoaisivat ja etsisivät maahanmuuttajille nimenomaan turvapaikkamenettelystä tulleille ihmisille ehkä sitten tällä tavalla työpaikkoja

siinä on ongelmia

olen jo eduskunnan jäsenenä oppinut luottamaan siihen että eduskunta ja nimenomaan ulkoasiainvaliokunta pitää yllä tätä keskustelua näistä suomen kansainvälisistä sitoumuksista ja kun täälläkin on ulkoasiainvaliokunnan jäseniä runsaasti paikalla niin vetoan teihin että huolehditte omalta osaltanne siitä että nämä hallituksen poliittiset sitoumukset jotka on vahvistettu useissa kehys ja budjettipäätöksissä ja hallitusohjelmassa riippumatta siitä olemmeko hallituksessa vai oppositiossa toteutuvat

siinä tosiaan avainkysymys on nyt se että kun näitä eun päästöhuutokauppatuloja alkaa ensi vuoden aikana kertyä niistä saadaan sitten täydennystä kehitysyhteistyöbudjettiin

olen ymmärtänyt niin että markkinat eivät ole niin sanotusti kovin likvidit niin että siellä päästöoikeuksien hinnat ovat kovin alhaiset eli valtiolle ei kerry niistä kovin paljon rahaa mikä itse asiassa tarkoittaa myöskin sitä että ei saada päästövähennyksiä

ympäristöministeriön kokoonpano parhaillaan miettii sitä millä tavalla näitä markkinoita tehostetaan ja siinä yksi vaihtoehto on se että niistä osa siirretään huutokaupattavaksi vasta tämän kauden loppupuolella

mutta joka tapauksessa sikäli kuin niitä alkaa tulla se on energiamarkkinavirasto joka näitä tuloja ja tätä mekanismia hallinnoi suomessa ja sitten tarvitaan erillisiä poliittisia päätöksiä

korostan sitä että direktiivin mukaan näitä tuloja pitää käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseen huomattava osa ja voin teille vakuuttaa että ulkoministeriössä on vakava pyrkimys siihen että kaikki meidän kehitysyhteistyömme omalta osaltaan auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa

ainakaan emme lähde tekemään sellaista kehityspolitiikkaa kehitysyhteistyötä joka pahentaa ilmastonmuutosta eli tämä on yksi uuden ohjelman kolmesta läpi leikkaavasta tavoitteesta

sitten kiitän myös näistä kysymyksistä edustaja mäkipäätä ja edustaja mäkelää joissa korostettiin niukkojen resurssien mahdollisimman tehokasta ja viisasta käyttöä ja edustaja mäkipää esitti tämän klassisen hyvän kysymyksen

hyvin usein mielessäni toistan tätä yksinkertaista mutta tärkeää kysymystä ja voin teille vakuuttaa että kun olemme saaneet kansainvälisesti jonkin verran moitteita siitä että suomen kehityspolitiikassa ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita jolloin niitä ei ole myöskään pystytty mittaamaan niin nyt tähän on kyllä paneuduttu todella perusteellisesti

me olemme ottaneet oppia näistä kansainvälisistä oecd evaluaatioista ja tarkoitus on se että meillä on selkeät tavoitteet ja indikaattorit millä niiden toteutumista voidaan seurata ja mitata

siinä osana on esimerkiksi se että me parhaillaan arvioimme sitä millä tavalla suomen kehityspoliittiset tavoitteet toteutuvat erilaisten kansainvälisten järjestöjen kautta tarkoitan nyt yk järjestöjä ja kehityspankkeja

varmasti teemme sitten uusia ratkaisuja siitä että niitä voidaan kohdentaa myös sen mukaan miten olemme pystyneet vaikuttamaan ja miten vaikuttavina ja tuloksellisina näitä kansainvälisiä väyliä pidämme

tässä varmaan ulkoministerin kanssa joudumme hyvinkin tarkkaan lähiaikoina pohtimaan tarvitaanko tällainen erillinen hauraiden valtioiden strategia joka on myös hallitusohjelmassa mainittu

kun edustaja haavisto sanoitte että tilanne muuttuu ja pitää voida reagoida niin sanoisin että varmaan meidän apupanostuksemme afganistaniin on tästä ehkä nyt sitten kaikkein paras esimerkki

siellä nimenomaan ne painopisteet joita eduskunta on näissä keskusteluissa afganistan selonteon yhteydessä korostanut naisten ja tyttöjen oikeudet luonnonvarojen läpinäkyvä vastuullinen hallinta koulutus korruptionvastainen toiminta nämä kaikki ovat siellä aivan keskeisiä

tietysti afrikan sarvessa joka on huono kun siellä missä viisi suomen tämänhetkisistä seitsemästä tai vähän määritelmästä riippuen kahdeksasta pitkäaikaisesta kumppanimaasta sijaitsee itä afrikassa luonnollisesti meille on hyvin tärkeää se että me pystymme vakauttamaan sitä tilannetta ja odotan kiinnostuksella miten somalian uusi hallinto lähtee käyntiin

kun maailmassa on niin paljon huonoja uutisia ja varmasti sahelin alueella esimerkiksi länsi afrikassa malissa libyan tilanteen purkauduttua on todella huolestuttavia uutisia niin kuitenkin näyttäisi siltä että somaliassa on nyt jonkinlainen aivan uudenlainen alku ja sitä suomen tietysti täytyy vakavasti tukea

no koko hallitus on hyvin vahvasti sitoutunut tällaisen cleantechin puhtaan uuden energia ja ympäristötekniikan asiaan ja sieltä löytyy paljon mahdollisuuksia

on aivan fantastista nähdä miten kännykät ovat vallanneet afrikan ja afrikkalaiset ovat vallanneet kännykät ja tällä tavalla pystyvät hankkimaan tietoa torihinnoista tietääkseen milloin kannattaa lähteä myymään maissia ja lääkäriinkin voi soittaa ei tarvitse lähteä vaikeiden taipalten taakse

eli suomella on valtavia mahdollisuuksia olla edistämässä tätä vallankumousta joka korostaa sitä että myöskin köyhät ihmiset voivat saada käyttöönsä hyvää uutta tekniikkaa

ymmärrätte varmaan että nyt on sitten valittava mutta ehkä nyt lopuksi vain sitten korostan sitä että odotan että pääsemme syksyn aikana tämän budjetin yhteydessä eduskunnan nimenomaan ulkoasiainvaliokunnan kanssa ja varmaan valtiovarainvaliokunnan kanssa keskustelemaan siitä miten varmistetaan se että suomen resurssit on käytetty viisaasti

haluan teille kertoa uusista ajatuksista ja toivon todella tukea tässä määrärahakysymyksessä joka aivan selvästi on myöskin meidän ulkopoliittisen uskottavuutemme yksi tärkeä mittari

meillä on siellä vielä paikka samanmielisten keskuudessa mutta jos me loittonemme tavoitteesta ja muut menevät prosenttiin rahoituksessa niin silloin me kuulumme jo toiseen viiteryhmään

arvoisa puhemies

tämä mietintö sinällään ei varmasti ole kovin dramaattinen tässä on modernisoitu näitä alkoholirikossäädöksiä mutta koska tähän liittyy nämä kaksi lausumaa niin ajattelin nyt omasta puolestani vielä selvittää vähän mistä tässä mainontalausumassa oikeastaan on kysymys

täällä ed

heinonen sanoi että tässä oltiin vähällä mennä hätiköidysti tekemään lainmuutoksia ajattelematta ja tutkimatta mutta ei se nyt ihan näinkään mielestäni ollut vaan valiokunta kuuli kuitenkin tämän asian yhteydessä mainontaan liittyviä hyvin erilaisia asiantuntijoita ja totesi että eduskunnassa on jo useita kertoja sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnittänyt huomiota siihen että tällainen alkoholimielikuvamainonta on ongelmallista ja että siihen tulisi puuttua

hyvässä yhteisymmärryksessä sosiaali ja terveysministeriön oikeusministeriön ja sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan kanssa sitten päädyimme siihen että tällainen lausuma olisi paikallaan

nyt sitten aika moni muukin toimija tällä alalla on esittänyt samansuuntaisia ajatuksia

esimerkiksi terveyden edistämisen politiikkaohjelman puitteissa on jo viime vuoden lopulla päätetty että alkoholin mielikuvamainontaa selvitetään yhtenä mahdollisista jatkotoimenpiteiden kohteista alkoholipolitiikassa ja myöskin nuorten politiikkaohjelman johtaja samoihin aikoihin ilmoitti että hänestä olisi tärkeää että alkoholin mielikuvamainontaa rajoitettaisiin

georg henrik wrede totesi että alkoholin mielikuvamainonnan kuva nuorista menestyvistä on vakavasti ristiriidassa tutkitun tiedon kanssa jonka mukaan jo joka neljännellä työttömällä nuorella on päihdehäiriö

sosiaali ja terveysministeriössä on valmius pystyttää nopeallakin aikataululla työryhmä jossa tätä lausumaa lähdetään selvittämään

suomessa itse asiassa alkoholiteollisuus ja siitä hyötyvät mainosalat ovat olleet poikkeuksellisen ja huomiota herättävänkin paljon mukana vaikuttamassa virallisesti päätöksentekoon erilaisien työryhmien jäseninä

väittäisin että tämä omalta osaltaan on syy siihen että toimenpiteet ovat usein olleet aika merkityksettömiä tai että sitten terveyspoliitikkojen ja terveydestä vastaavien tahojen ehdotukset on tyrmätty

on hyvin tärkeää että seurataan sitä miten tämä työ nyt lähtee käyntiin

en pidä asianmukaisena sitä että tällaisissa työryhmissä ovat jopa enemmistössä olleet viestinnän keskusliitto mtv oy markkinointiviestinnän toimistojen liitto tai tämäntyyppiset tahot panimo ja virvoitusjuomateollisuusliitto

ajattelisin että itse asiassa euroopan unioni olisi sopiva taho jossa tätä asiaa myöskin pitäisi käsitellä sen takia että euroopan unionin jäsenmaissa on varsin kirjavia säädöksiä alkoholin mainonnasta

ne ovat niitä sellaisia aika kuivia mainoksia joissa esitellään pulloja ja ehkä mainitaan mistä joku viinilaatu on peräisin mutta varsinaisia mielikuvia niissä ei luoda

on tietysti ihan selvää että alkoholimainonnasta hyötyvät alat mielellään korostavat sitä että kaikki mainokset itse asiassa luovat mielikuvia mutta olen varma että menemällä tähän ranskan suuntaan jatkotyöskentelyssä on mahdollista myöskin tehdä tarkkarajaista ja yksiselitteistä lainsäädäntöä ja ennen kaikkea mahdollistaa sen valvonta koska nyt jo lakivaliokunnalle on tuotu esiin se että tuotevalvontakeskus on suurissa vaikeuksissa koska se voi puuttua vain yksittäisissä tapauksissa alkoholin lainvastaiseen mainontaan ja silloin se on jo liian myöhäistä

siis tämä kysymys näistä veropakolaisista verosuunnittelusta siirtohinnoittelusta jota kansainväliset suomessa toimivat konsernit voivat harjoittaa laillisesti ja puolilaillisesti mutta eettisesti kyseenalaisella tavalla

aina välillä tulee semmoinen tunne että ei itsekään oikein usko että tämmöiset näin isot ja tärkeät asiat jotka kuitenkin ovat vähän tabuja tulevat huomion kohteeksi